vihreiden ozan yanar kirjoitti uuden suomen blogissaan viime vuoden maaliskuussa tekstin otsikolla suomi ei tarvitse ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuja

ja niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossa sanoin tuossa siihen sosialismiin hyvin vähän on sijoittajia nyt tässä globaalissa maailmassa missä raha kiertää

rajaus oli kemiallisen suurteollisuuden voitto yksityisistä sahoista ja puuenergiaa tuottavista korjuuyrityksistä

arvoisa rouva puhemies

olen edustaja yanarin kanssa aivan päinvastaisilla linjoilla

säädetty laki ei esimerkiksi mahdollista pien chp puupolttovoimalaitosten investointeja sahoille sillä kokoluokka on liian pieni ja laitoskohtainen maksimituki liian pieni

ei se tämmöiseen lähde mukaan ja jos tätä tämmöistä politiikkaa harjoitetaan täällä niin turha on luulla että tulee talouskasvua

analyysin mukaan monet niistä opiskelijoista jotka eivät saaneet stipendiä kattamaan opintojaan jättivät opiskelupaikkansa lunastamatta

sahojen poltettavia sivutuotteita käyttävät metsähakevoimalat eivät saa tätä polttoainetta käyttäessään muuttuvaa sähköntuotantotukea

me olemme hyvin vakavassa tilanteessa ja siksi hallitus joutuu sopeuttamaan tätä sille tasolle että missään tapauksessa tuota tilannetta ei tule meidän eteemme

meidän on kehitettävä osaamista jota muilla ei ole ja jota on vaikea jäljitellä

toivon että hallitus ottaa pien chp puupolttovoimalan syöttötariffilain uuteen käsittelyyn ja korjaa nykyisessä laissa olevat epäkohdat

maailmalla tulee olemaan esimerkiksi kysyntää energiatehokkaalle rakentamiselle uusille energiamuodoille sekä tietoyhteiskunnan palveluille

ei kukaan leikkauksia tee mielellään mutta jos niitä ei tehdä niin kuin pääministeri sanoi niin joku muu tekee ne ja sitten on kylmää kyytiä

me emme ole keskieurooppalainen talousalue me olemme geopoliittisesti täällä pohjoisessa missä meillä on muita kustannuksia muun muassa talvesta ja olosuhteista ja näistä enempi kuin siellä

en siltikään tiedä miksi meidän tulisi tarjota kovatasoinen koulutus toiselta puolelta maailmaa tuleville ilmaiseksi

ja sitten rankalla kädellä tehdään se

ja mitä tulee sanotaan nyt näin asumiskustannuksiin niin jos korkotaso on nolla niin asuntojen hinnat nousevat

tässä taloustilanteessa meidän täytyy katsoa suomalaisten opiskelijoitten etua ja suomen etua ja se maailmanparantaminen josta ei ole kellekään mitään hyötyä on lopetettava

arvoisa puhemies

tämä iso kuva tästä mitä minä olen kuunnellut mistä nyt sosialidemokraatit tekivät välikysymyksen ja miten valtiontaloutta on hoidettu

alkuunhan sen piti olla hyvä bisnes ja kaikella tavalla hyvä paikka mutta nyt ollaan vain nettomaksajia sinnekin suuntaan

sosialismilla sitä ei korjata koska se ei ole toiminut missään muuallakaan

todennäköisesti tuolla torien kulmilla on lisää näitä kerjäläisiä ja tyyppejä joita ei kukaan oikein tänne halua

sama on suomessa

katsokaa nyt täällä sanoo edustaja lindtman että markkinatalous on hyvä renki mutta nyt on renki lähtenyt tästä maasta ja lähtemässä jos sille ei luoda edellytyksiä

sitten vielä se yksi euroedustaja lähtee

yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksy lakien sisällön mietin mutaisen näin siinä tulee käymään

rehnillä on ylellä ohjelma siitä kuinka afrikassa naiset ja lapset kärsivät ja kuinka heitä raiskataan ympärileikataan ja näin

he haluavat olla turvassa

mutta minusta näyttää että tämä porukka joka tänne tulee on jotakin kaikkea muuta kuin kärsiviä ihmisiä

käytännössähän tämä tarkoittaa sitä että tänne tulevista suuri osa on näitä miehiä ja he tekevät nimenomaan mistä äsken mainitsin menevät isis joukkoihin ja tässä maassa tekevät raiskauksia

elikkä missä ovat ne puheet ja missä on se käytäntö näitten maahanmuuttajien ja sanotaan nyt pakolaisten ja kärsivien ihmisten kohdalla

nämä ovat ihan käytännön asioita joihinka pitää pystyä puuttumaan ilman että sitä rasistikorttia heti ollaan levittämässä

kun minä olin semmoinen poikanen pikkulapsi niin minä luulin että valtio on semmoinen laitos että sinne tulee rahaa niin että tuosta vain luukusta nykäisee

kyllä nyt tämä asia mistä käydään keskustelua kustannuksia nostaa varsinkin yrittäjille

nimittäin niitä etuja ei kohta ole kellään

minä kävin huvikseni hakemassa kuukauden sairauslomaa ja minulle annettiin neuvo että depressiosta sen saa

sitten semmoinen että joka työpaikalla on se palkan nauttija ja sitten se työn tekijä

vielä tuosta direktiivistä sen verran että nyt se on tullut meille ja se on siinä se on kuin syöpä ei sille mitään voi ja se kasvaa koko ajan ja pahenee tilanne mutta meillä on muitakin kustannuksia

mutta me noudatamme ensimmäisenä näitä kaikkia direktiivejä

lisäksi hallitus on luvannut ohjelmassaan parantaa maatalouden kannattavuutta ja vahvistaa maatilojen maksuvalmiutta

tämä perustuu pitkälti siihen ettei elinkeinoon luoda uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita vaan olemassa olevia normeja tarkastellaan kriittisesti

hyvinä esimerkkeinä näistä voidaan mainita ympäristölupamenettelyt kaavoitusprosessit sekä rakentamissääntely

monimutkaiset ja ristiriitaiset joskus hyvin tulkinnanvaraisetkin byrokratiapykälät rasittavat niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä

esimerkiksi aloittavalle yrittäjälle ja miksei kokeneemmallekin pykäläviidakossa luoviminen usein on turhauttavaa kallista ja aikaa vievää ja toivon että kaikki turhat rönsyt karsitaan pois

täällä on puhuttu euroopan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja talouspolitiikasta tässä tilanteessa

ottaisinkin esille tässä kun nyt muun muassa aalto kysyi miten tänne saataisiin syöttötariffit toimimaan jotta lisätuloja maatiloille tulisi

maa ja elintarviketaloudessa hallinnolliseen taakkaan vaikuttavat pitkälti myös eusta tulevat määräykset

elikkä eikö pitäisi mennä käsi kädessä myös tässä asiassa

elikkä oltaisiin tasapuolisia myös tässä asiassa

esimerkiksi meidän lähellä toimii kouran valmistaja joka bioenergiaa ja tuommoista metsähakkeeseen sopivaa puuta käsittelee

nimittäin kun metsänomistaja myy puuta niin otetaan siihen käyttöön osittain viron verotusmalli

yksi osatekijä mistä tämä johtuu on että kun venäjältä tulee polttolaitoksiin haketta se saa tuet

kun hän on myynyt puun raha menee rahastoon jossa se on vielä ilman verotusta mutta sitten kun metsänomistaja nostaa sen rahan sieltä hän maksaa vasta veron

miksi tätä ei kohdisteta tälle maaseudulle koska maatalousyrittäjistä monilla on myös metsämaata ja porto vahti pasi

samalla tulee työpaikkoja maaseudulle muun muassa

kiitos

ei tarvitse edes olla einstein tai joku ekonomisti tajutakseen että euron kurssi on tällä hetkellä liian vahva

ja nyt kun täällä ollaan myller piti tärkeänä että työpaikat säilyvät täällä mutta kun tulee kyprokseen kriisi tai kreikkaan niin meillä valtiovarainministeri varmasti huivinkulmat suorana on lentämässä sinne pelastamaan sitä

siellä on nimittäin perheitä mies ja vaimo töissä samalla työpaikalla asuntolainat painavat päälle jäävät työttömäksi nyt

se hätä kun on siellä niin kyllä se lentokone lähtee välittömästi käyntiin ja siellä ollaan sitten pelastamassa niitä mutta näitä ihmisiä kiinnostaa varmaan se oma paikka siellä ja tähän kannattaisi nyt sos

jos eun selonteko olisi tehty totuudenmukaisesti siinä todettaisiin että suomea ollaan ajamassa petoksenomaisesti liittovaltioon ja se on pysäytettävä heti

sieltä löytyy vain epämääräistä unionin toiminnan järkevöittämistä joka ei kerro yhtään mitään pelkkää sopotusta

tietenkään kriisimaat eivät halua puhua eurosta eroamisesta tai tukipakettien lopettamisesta koska joku muu maksaa heidän laskunsa suomi etunenässä

siitä ei tällä hetkellä varmasti tule taloudellista kasvua tälle pohjoiselle alueelle

ensin oma pesä kuntoon ja sitten kun sitä kakkua on niin jaetaan sitten vasta sitä eikä oteta tuolta vain velkaa ja sitä jaeta

arvoisa puhemies

kokoomus ennen varmaan oli yrittäjien asialla ja tällä lailla mutta nykyäänhän se on sairaanhoitajien puolue ja se käy justiinsa tosi hyvin tähän asiaan

pääministeri puhui päivällä tästä että nyt luodaan uusia työpaikkoja ja laitetaan asiat kuntoon suomessa että tänne aletaan investoimaan ja semmoisia suuntauksia annettiin

mutta minäpä puhun tästä ensimmäisen päivän sairauslomasta tuon karenssista yhden esimerkin

aikanaan ruotsista haettiin yhteistyökumppania ja pyydettiin että investoitte siihen meidän firmaan ja he sanoivat että okei ja he tarkastivat sitten minkälainen tilanne suomessa on ja he sanoivat että kyllä kun tulette samoille linjoille kuin millä meillä ollaan ruotsissa he ottivat sen sairauslomapäivän pois kun teette saman niin me investoimme siihen teidän firmaan mutta ei sitä ennen

nyt jos tämä toteutuu ja niin kuin todennäköisesti toteutuu niin en usko että toteutuu se pääministerin päivällinen lausunto että lisää työpaikkoja ja investointeja tulee tähän maahan koska lisää tulee näitä lomia

arvoisa puhemies

esimerkiksi ekn puheenjohtaja häkämies on puhunut palkanalennuksista ja tällaisista että saadaan kilpailukykyä paremmaksi

me kaikki vain olemme semmoisia tyyppejä niin minä kuin muutkin täällä että kun joku etu on saatu niin siitä on vaikea luopua että jos nyt työnantajilla kokeillaan tätä juttua niin siitä ei koskaan tulla luopumaan ainoastaan työpaikoista tullaan luopumaan

nyt esimerkiksi konekauppa tehdään kaikki rahoituksella ja maaseutuyrittäjänä kun tulee näitä maksuja muutenkin siellä ovat energiaverot esimerkiksi polttoaineverot nousseet paljon polttoaineitten hinnat niin siellä se rahan hinta kumuloituu paljon pahemmin kuin kasvukeskuksissa

arvoisa puhemies

tämä sali ja eduskunta on semmoinen että täällähän osataan puhua

puhutaan vaikka puhelinpylväs polvilleen tuohon niin hyviä huelvaa siitä kenen pitää parantaa siinä ollaan mutta käytännöstä on lukenut välikysymyksen nimenomaan kysymykset keskittyy tähän luisuttu hyvin kauas